perheet ja perheiden tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia mikä luo uudenlaisia haasteita palveluissa toimijoille ja palvelujärjestelmälle

tuolloin vahvistettiin se että kuntien ja mahdollisten sosiaali ja terveydenhuoltoalueiden vastuuta palveluiden järjestämisessä lisätään

pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali ja terveyspalvelut on toteutettava niin kotona kuin ympärivuorokautisessa hoidossa siten että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua toimintakykyä edistävään toimintaan

vaikka taloudellinen tilanne tällä hetkellä suomessa on niukka niin olen tehnyt sellaisen päätöksen että tuon sosiaalihuoltolain osalta juuri se perheille kohdistuva matalan kynnyksen palvelu tulee olemaan tällä hallituskaudella se asia jota viedään eteenpäin

siksi hallitus korostaa eri ministeriöiden kuntien ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien yhteistyön tärkeyttä

arvoisa herra puhemies

apulaisoikeuskansleri mikko puumalaisen mukaan ministeriön ja lautakunnan tulossopimuksen tavoitteet ovat täysin epärealistisia

jos valtio ei tee uusia merkittäviä kuntataloutta tasapainottavia päätöksiä kunnallisverotus kiristyy ja vaikeudet palvelujen tuottamisessa jatkuvat

teillä ministeri hyssälä on kesäkuuhun aikaa

semmoinen perinteinen kodinhoitajien apu joka voidaan ottaa esimerkiksi synnytyksen jälkeen väsyneelle äidille on sellaista arkijärjen käyttöä jota perheet tarvitsevat ja siihen hallitus on nyt panostamassa

se on tietenkin totta että hallituksella on hallitusohjelmaan kirjattuna selkeästi että lapsiperheiden köyhyyttä pitää pystyä vähentämään ja siellä on tehty pieniä korjaavia liikkeitä joilla on pyritty parantamaan suomalaisten lapsiperheiden asemaa

arvoisa puhemies

palvelut on järjestettävä nykyistä vaikuttavammin ja tehokkaammin ja turvattava hoitoketjut jotta väestö voi saada yhdenvertaisia ja laadukkaita palveluita

palveluiden kehittäminen on tämän hallituksen yksi kärkiprioriteeteista se millä tavalla esimerkiksi kaste rahoituksen turvin eri kunnissa pystymään parantamaan juuri lasten perheiden mukaan lukien myöskin vammaiset palveluita

hallitus on puhunut paljon kannustinloukkujen purkamisesta ja silti tässä hallituksen talousarvioesityksessä ei ole riittävässä määrin osoitettu varoja kannustinloukkujen purkamisiin

sdp esitti vaihtoehtobudjetissaan tälle vuodelle vajaan miljoonan euron lisärahaa muutoksenhakulautakunnan resurssien vahvistamiseen

edellistä kaste ohjelmaa on laajennettu niin että ohjelman toteutukseen osallistuvat entistä vahvemmalla panoksella myös raha automaattiyhdistys sekä uutena toimijana teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus tekes

arvoisa puhemies

hallituspuolueiden kansanedustajat äänestivät tämän esityksen kumoon joulun alla

päinvastoin arvoisa valtiovarainministeri

pientä keskustelua tästä olen jo virittänyt tuolla meidän oman ministeriömme sisällä ja tämä on kyllä sitten sellainen asia että se pitää myöskin sisäministerin kanssa käydä läpi ja mahdollisesti muiden ministereiden kanssa millä tavalla se pystytään sitten logistisesti järjestämään

jos toimeentulotuella elävän perheen lapsi menee ansiotyöhön vaikkapa kesätöihin se leikkaantuu pois tämän perheen toimeentulotuesta

hoidon laadusta on kerättävä säännöllisesti palautetta niin iäkkäiltä itseltään heidän omaisiltaan kuin hoitohenkilökunnalta ja palautteen on ohjattava päätöksentekoa

myöskin kunta ja palvelurakenneuudistuksella pyritään parantamaan kuntien edellytyksiä turvata näiden palveluiden toimivuus ei ainoastaan tänä päivänä vaan myöskin pitkälle tulevaisuuteen

tässä viittaan nyt siihen että kun näitä tiettyjä korjauksia on sinne etuuksiin tehty ei ole huomioitu sitä että nämä leikkaantuvat toimeentulotuesta

muun muassa työnjako koordinaatio suunnittelu ja viranomaistehtäviä varten on viisi erityisvastuualuetta

eikö tästä summasta nyt millään liikene sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle sen tarvitsemaa vajaata miljoonaa jotta hätää kärsiviä ihmisiä voitaisiin auttaa

ette varmasti kiistä koska se tarve kunnissa on aivan aito ja varsinkin kun täällä eduskunnassa on yksimielisesti oltu säätämässä sellaisia lakeja jotka lisäävät kuntien velvoitteita

jos me haluamme antaa signaalin meidän nuorille että työnteko kannattaa aina tämä olisi sellainen kannustinloukku joka kannattaisi mitä pikimmiten poistaa

perhekeskustoiminnalla kootaan yhteen perheiden palveluja kuten äitiys ja lastenneuvola varhaiskasvatuspalveluja koulu sekä varhaisen tuen ja perhetyön paikalliset palvelut

sosiaali ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmä valmistelee sosiaali ja terveyspoliittiselle ministerityöryhmälle vuoden loppuun mennessä tarkennetun esityksen sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi osana kuntarakenteen uudistamista

niin kyllähän tässäkin vanhuksista puhutaan siinä mielessä ymmärrän kysyjän kysymyksen mutta kysyjän ihmiskäsitystä ja sitä että se olisi jollain tavalla hallitus tai oppositiosidonnainen en täysin tässä ymmärtänyt

monipuolisen palveluverkoston ansiosta perhekeskuksessa voidaan havaita lasten ja perheiden ongelmia mahdollisimman varhain ja antaa niissä tarvittavaa tukea ja apua

palvelurakenneuudistuksella kuntien mahdollisuudet hallita nopeasti kasvaneita ja kasvavia erikoissairaanhoidon kustannuksia paranevat kun sekä perustason sosiaali ja terveyspalveluista että valtaosasta erikoissairaanhoidon palveluja päätetään samassa organisaatiossa

hyvinvointisuunnitelman olisi hyvä sisältää myös kuntien nuorisolain mukainen nuorisopoliittinen ohjelmatyö ja sen tulee olla sovitettu yhteen terveydenhuoltolain mukaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisvelvoitteiden kanssa

sosiaali ja terveysministeriössä on laadittu veteraanipoliittinen ohjelma jossa erityisesti painotetaan kuntouttavaa toimintaa ja myös sen viemistä kotiin eli tämä on siellä uutena elementtinä

myös painopisteen siirto entistä varhaisempaan puuttumiseen mahdollistuu kun perus ja erityispalvelut ovat saman johdon alla

nimittäin sosiaalihuoltolainsäädäntöä ollaan viemässä tällä hallituskaudella eteenpäin ja siihen kuuluu myöskin vammaisten asioiden lainsäädäntöön puuttuminen niin että sosiaalihuoltolain piiriin saadaan yhä enemmän myöskin näitä erityislakeja sinne yleislain piiriin

kunta on demokraattisin tapa järjestää palvelut lähellä ihmistä paikalliset tarpeet huomioon ottaen

se on perusteena sille minkä takia tätä määrärahaa täytyy nostaa

sosiaalihuoltolakia ollaan uudistamassa tällä hetkellä ja lainsäädännön osalta ollaan tarkentamassa sitä millä tavalla kunnissa sitten niitä velvoitteita annetaan mutta hyvä olisi jos jo tänä päivänä voimassa olevan lain puitteissa kunnat täyttäisivät ne velvoitteensa ja ne mielenterveyspalvelut siellä hoitaisivat nimenomaan tarpeenmukaisesti

kunta on paras sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjä myös siksi että sosiaali ja terveydenhuollon sekä muiden hallinnonalojen asiat kaavoituksesta koko palvelujen kirjoon kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa

nimittäin siitä ei ole kauaa kun nurmijärven kunnanjohtaja totesi että nurmijärvelle ei tule raiteita johtuen siitä että raiteiden mukana tulee huumeita

tämä toimenpideohjelma kokoaa yhteen eri toimijat valmistelemaan kehittämään toimeenpanemaan ja arvioimaan toimenpiteitä syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi

hallitus tiedostaa kuntien taloudellisen tilanteen haasteen

sitten äskettäin espoossa pidetyssä vaalitilaisuudessa ministeri väyrynen nostatti pelkotiloja espoolaisissa todeten että metro tuo kaupunkiin maahanmuuttajia

kyllä on kansan oikeudentaju koetuksella kun fortumissa jaellaan ylisuuria optioita ja samaan aikaan meillä toimeentulotukijonot kasvavat ympäri suomea

toimenpideohjelman tavoitteena on luoda maahan pysyvä toimintamalli jolla eriarvoisuuden vähentämisestä tulee kiinteä osa kaikkea yhteiskunnallista päätöksentekoa

virallisestihan se laki luovutetaan minulle vasta ensi viikolla ja olemme sopineet että etupainotteisesti ei kukaan meistä tällä hetkellä lain sisällöstä tietävistä tule siitä sen yksityiskohtaisemmin kertomaan

arvoisa puhemies

erityisesti työ ja elinkeinotoimistojen palvelut kärsivät nyt radikaaleista henkilöstön vähentämistoimista ja onkin aika ristiriitaista että kun valtion tuottavuusohjelmaa sovelletaan sinne te keskuksiin samaan aikaan siellä tuntuu myöskin rahojen tulo ehtyneen valtion puolelta

jos keskustalaiset malttavat kuunnella niin te saatte niitä vastauksia

hallituksen tavoitteita ja toimenpiteitä on selvitetty viime vuonna kunnallisten lähipalvelujen turvaamisesta tehdyn välikysymyksen vastauksessa ja kuluvana vuonna lapsiperheiden hyvinvoinnista ja ikäihmisten hyvästä hoivasta tehtyjen välikysymysten ja lisäksi kolmen kuntauudistusta käsittelevän välikysymyksen vastauksissa

mutta sen voin sanoa että siinä painopisteenä on esimerkiksi se millä tavalla hoitopolut toimivat millä tavalla meillä ennaltaehkäisyyn panostetaan ja myöskin kunnille tulee tämän lain puitteissa lisävelvoitteita

kun pääministeri vanhanen täällä juuri kehaisi sillä kelamaksun poistolla työnantajilta johon meni se reilu miljardi euroa niin aikooko hallitus nyt löytää jostain rahasäkin jolla sitten parannetaan kuitenkin näiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden ja muiden ihmisten asemaa joita työttömyys on nyt purrut ja satuttanut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

meillä ihan perustuslainkin mukaan ja kielilain mukaan ihmisellä on oikeus saada palveluita sillä kielellä joka on hänen äidinkielensä

vanhuspalvelulaki on laaja kokonaisuus jolla kehitetään ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämistä ennaltaehkäisyä osallisuutta vaikutusmahdollisuuksia sekä koti ja laitoshoitoa

lapsuudenperheen ongelmilla kuten vanhempien työelämän ulkopuolisuudella toimeentulovaikeuksilla mielenterveys ja päihdeongelmilla ja perheessä käytetyllä väkivallalla on vahvat vaikutukset myös aikuisiän hyvinvointiin ja terveyteen

heti tähän alkuun on hyvä palauttaa mieleen että euroopan neuvosto on laajin ja vanhin eurooppalainen poliittinen yhteistyöjärjestö

tässä teidän esittämässänne tapauksessa tietenkin on hyvin hankalaa sitten määritellä mikä on se omaksuttu äidinkieli kun on ollut koti lapsena kahden eri maan välillä tai ensin yhdessä maassa ja sitten toisessa maassa

kesäkuun iltakoululinjausten ja valtioneuvoston tiedonannon lisäksi hallitus on näissä kaikissa välikysymysvastauksissaan selvittänyt hyvin perusteellisesti hallituksen kuntauudistuksen toteuttamista sekä myös sosiaali ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen vaiheita

sosiaali ja terveysministeriössä ovat valmisteilla lastensuojelun laatusuositukset joilla tuetaan lastensuojelulain toimeenpanoa ja kuntien peruspalvelujen sekä lastensuojelun palveluiden kehittämistä

tässä vaiheessa ehkä oppositiollekin voi esittää kiitoksen nimittäin aikoinaan ministeri hyssälä pyysi sirkka liisa kivelää selvitysmieheksi millä tavalla suomen vanhustenpalvelut voivat ja minkälaisia parannuksia siellä pitäisi saada

kun laissa edellytetty toimintakyvyn arviointi on tehty tulee yhdessä iäkkään henkilön kanssa ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa määritellä millainen palveluiden ja tukitoimien kokonaisuus vastaisi parhaiten hänen tarpeitaan

kuitenkin kolmen te keskuksen alueella tilanne on erityisen vaikea

totean todellakin että tämä ei välttämättä ole kunniaksi suomelle että kun meillä muu lainsäädäntö jo edellyttää että ikääntyneistä ihmisistä pidettäisiin huolta niin meillä joudutaan säätämään erillislaki

hallitus on pitänyt tärkeänä että uudistus tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa ja kuunnellen alan parhaita asiantuntijoita

lasten huostaanottoja vähennetään kehittämällä peruspalveluja ja vahvistamalla sekä peruspalveluiden että erityispalveluiden yhteistyötä

euroopan neuvosto on nykyään siis hyvin ainutlaatuinen ja tärkeä poliittinen kohtaamispaikka ja sen asema sekä poliittisena järjestönä että ihmisoikeuksia puolustavana järjestönä on korostunut entisestään viimeaikaisten euroopan ukrainan ja venäjän tapahtumien myötä

kun tänä päivänä meillä painopiste on hyvin vahvasti siellä korjaavissa palveluissa nyt ollaan painopistettä siirtämässä ennaltaehkäisyyn oikea aikaisuuteen siihen että hoitopolut toimivat niin että inhimillisyys näissä meidän kaikissa palveluissamme tulisi toteutumaan paremmin

mitä hallitus aikoo tehdä

henkilöstömitoituksista sanoisin että kun ne tänä päivänä ovat ympärivuorokautisessa hoidossa suosituksen tasolla niin minä lähden kyllä siitä että ne olisi hyvä saada myöskin sinne lakiin kirjattua nämä ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitukset

lisäksi lain edellyttämä vastuutyöntekijä on konkreettinen apu palveluiden koordinoinnissa esimerkiksi silloin kun iäkästä henkilöä hoidetaan omaishoidon tuella

omaishoidon tuki on yksi tärkeä sosiaalipalvelun muoto jolla iäkkään henkilön palveluiden tarpeeseen voidaan vastata etenkin kun lakiehdotuksen mukaan iäkkään henkilön palveluiden tarpeeseen voidaan vastata laitoshoidolla vain silloin kun se on perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta

sitten kun puhutaan niistä kotiin vietävistä palveluista niin siinä sitten se lakiin kirjaaminen on hieman vaikeampaa mutta kun niitä ei ole edes selvitetty eikä niitä ole suosituksen tasolla ollut niin minä lähden siitä että

perhe on kokonaisuus jossa yksittäisen perheenjäsenen hyvinvointi ja terveys sekä perheenjäsenten väliset suhteet vaikuttavat muihin perheenjäseniin ja heidän hyvinvointiinsa ja terveyteensä

esimerkkinä voi tähän alkuun todeta että ensi viikon viisipäiväisessä yleiskokouksessa puhuu muun muassa ukrainan pääministeri ja sen aikana käsitellään muun muassa venäjän delegaation asemaa euroopan neuvostossa

arvoisa puhemies

omaishoidon kehittäminen sekä omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen ovat olennaisessa asemassa kun palvelujärjestelmää kehitetään aidosti jokaisen vanhuksen tilanteen tunnistavaksi asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi

arvoisa puhemies

ministeri risikko esitteli ihan kunniakkaasti tämän uudistuksen mutta silti kysyisin eikö tällä uudistuksella palvelusetelijärjestelmän laajentamisella vastata väärään kysymykseen

viime keväänä asetettiin myös laajapohjainen sosiaali ja terveyspoliittisia rakenneratkaisuja valmisteleva työryhmä jossa on mukana laaja joukko alan tutkijoita sairaanhoitopiirien johtajia kunta asiantuntijoita sekä järjestötoimijoiden edustajia

arvoisa herra puhemies

tänä päivänä suomalaisen ainoan palvelusetelin pitäisi olla perustuslaki joka takaa suomalaisen palvelun suoraan sieltä terveyskeskuksesta

kyllä on

tätä kyseistä työryhmää johtaa elli aaltonen joka ansiokkaasti on aikaisemminkin omaishoitajien asiaan puuttunut tässä maassa ja luotan siihen että hänellä on hyvin asiantunteva joukko siinä työryhmässä

ohjelma on hyvin laaja kokonaisuus jonka mukaisesti yhdenmukaistetaan omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja parannetaan omaishoidon tuen saatavuutta ja kattavuutta

eikö meillä väistetä nyt vastuu antamalla ihmisille seteleitä sen sijaan että meillä kehitettäisiin meidän perusterveydenhuollon järjestelmää sellaiseksi että se on tasapuolinen kaikkialla suomessa ja että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus ja halu kääntyä terveyskeskuspalveluiden puoleen että siellä saataisiin sellaisia laatusuosituksia täytettyä että ihmiset haluavat nimenomaan ei ottaa seteliä vastaan ja lähteä seikkailemaan yksityisille markkinoille vaan heidän palvelunsa olisi turvattu siitä omasta terveyskeskuksesta

arvoisa herra puhemies

he tekevät hyvin laajaa toimenpidekokonaisuutta lainsäädäntökokonaisuutta jolla aidosti pureudutaan niihin asioihin joita meillä omaishoidon tuen kehittämisessä on jäänyt tekemättä viime hallituksen aikana esimerkiksi

omaishoitajan jaksamista tuetaan kehittämällä tukipalveluita mahdollistamalla vapaapäivien pitäminen sekä kehittämällä säännöllisiä terveystarkastuksia